keskustelu on päätynyt tahko ryder käsittelyyn eduskunta hyväksyy bakirovuksen sisällön piti mukaisena että loikan rasittuun tai tyttö

on totta että voi olla monenlaisia ratkaisuja tehokkaaseen malliin

yhdyn hänen näkemyksiinsä tanskan mallista nimenomaan siitä miten siellä onnistutaan vaikeammin työllistettävien joukkoa viemään eteenpäin toki olkoonkin että siellä myöskin sanktiojärjestelmä on varsin kova mutta kuitenkin siinä on meillä varmasti paljon opittavaa

tampereen seudulla on kehitelty seutukaupunkimallia jossa tampereen seudun kunnat muodostaisivat yhteisen alueen jossa ne asiat jotka on viisasta yhdessä hoitaa myös yhdessä ratkaistaisiin

käsitykseni oli kyllä sen vierailun osalta että ala on investoinut merkittävästi eläinten hyvinvointia parantaviin asioihin suhteessa omaan liikevaihtoonsa

näitä asioita selvitysmies rauno saaren luovuttaman elinvoimainen tampereen kaupunkiseutu raportin pohjalta olisivat isot seudulliset investoinnit kuten vesihuolto maakäytön yleissuunnittelu seututason elinkeino asunto liikenne ja maapolitiikka sekä toisen asteen koulutus ja sote järjestelmälain mukaiset sote alueen vastuukunta alueelle liittyvät tehtävät

siis sen olen aina tiennyt että vasemmistoliitto ei ole työnantajan asialla mutta kun ei se ole enää työntekijänkään asialla niin kenen asialla se on vai oletteko te todella sitä mieltä että nämä teollisuuden ammattiliitot jotka kaikki näkevät täysin välttämättömänä suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta että tähän maahan rakennetaan lisää ydinvoimaa ovat kaikki teidän mielestänne väärässä

puhuttiin sertifiointijärjestelmästä uusista häkeistä ja niin pois päin

arvoisa puhemies

olen ymmärtänyt että täällä on tänään keskusteltu aika paljon työtulovähennyksestä

kyllä se kai kiistämätön totuus on kuitenkin että vähintään nämä siirtymäajat vauhdittivat tätä harmaan talouden ongelmaa koska silloin ei ollut mahdollista laillisesti palkata suoraan esimerkiksi virolaista työntekijää suomalaiseen yritykseen vaan se piti tämän vuokratyöjärjestelmän kautta tehdä

arvoisa puhemies

ennen kaikkea tässä on minusta kyse työstä ihmisten työpaikoista elannosta

haluaisin aloittaa siitä ja muistuttaa että jos otamme mallia isosta britanniasta mistä meillä on aika paljon otettavaa mallia niin nimenomaan isossa britanniassa työväenpuolueen valtakaudella tony blairin ja gordon brownin vaalikaudella nimenomaan työtulovähennysten kaltaista elementtiä käytettiin jatkuvasti ja johdonmukaisesti sen eteen että matalapalkkainen ja keskipalkkainen työ oli kannattavampaa suhteessa työttömyysturvaan

eivätkö ne edustakaan työntekijöiden näkemystä siitä mikä on heille parasta ja mikä mahdollistaa heille työpaikan myös tulevaisuudessa

en koe niin että minua olisi valittu tänne lopettamaan joku elinkeino lopettamaan tuhansien ihmisten työpaikat vaan pikemminkin luomaan sellaista lainsäädäntöä tekemään sellaista talouspolitiikkaa että entistä useampi suomalainen olisi töissä ja sitä kautta voitaisiin rahoittaa koko meille hyvin tärkeä hyvinvointiyhteiskunta

uskon että tampereen seudulla löytyy yhteinen tahto tältä pohjalta kehittää kunnallista itsehallintoa ja vahvistaa tampereen seudun elinvoimaa

siihen liittyy tämä ydinenergiaratkaisu ja siihen liittyy myöskin tämä koko uusiutuvan energian paketti

mutta kuten on ihan viime päivinäkin nähty ongelmia vaikka näissä valelääkäriasioissa niin nämä vuokrajärjestelmät tuntuvat olevan sellaisia jotka niitä osaltaan aiheuttavat

soini sanoi siitä että eun pitäisi keskittyä tämän direktiivin sijasta esimerkiksi finanssikriisin hoitamiseen ja työllistämiseen hän on kyllä täysin oikeassa

en kuitenkaan silti ole sitä mieltä että vuokratyö pitäisi suomesta kieltää koska sillä on paljon myöskin hyviä puolia ja on myöskin erittäin paljon hyvin toimivia vuokratyöyrityksiä suomessa jotka noudattavat pelisääntöjä

uskon että tässä on tällainen ratkaisu löydettävissä

tämän idean tarkoituksena oli se että mahdollisimman moni ihminen pääsee töihin ja sitä kautta tulee verokertymää jolla voidaan julkisia palveluita rahoittaa

mutta minä en vieläkään ymmärrä tätä vasemmistoliiton ja vihreitten puolelta tulevaa viestiä siitä että nämä työpaikat jotka äsken mainitsin olisivat samanlaisia kuin mitä on täällä uusiutuvan energian puolella

arvoisa puhemies

mutta erittäin tärkeätä on myös se että ei mene sitä tukkipuuta sinne uuniin ja nimenomaan tämän hallitus on minun ymmärtääkseni pyrkinyt varmistamaan että näin ei käy koska jos metsäteollisuus tässä maassa ei kannata niin ei päästä myöskään näihin uusiutuvan tavoitteisiin

ymmärrän että siinä tilanteessa kun kuntaliitokset olivat varsin harvinaisia jotta niitä saatiin aikaan luotiin porkkanoita joita muualla yhteiskunnassa ei käytetä mutta tässä tilanteessa missä me nyt olemme ei ole kyllä kansalaisten eikä työntekijöiden tasa arvoisuuden näkökulmasta oikein että jos työt loppuvat metalliverstaassa tai työt loppuvat puolustusvoimien huoltotehtävissä tai muissa valtionhallinnon tehtävissä tai ne loppuvat kunnassa niin ihmisiä kohdellaan eri tavalla riippuen siitä minkä työnantajan palveluksessa he ovat olleet

kiitos että sain tämän varsinaisen puheenvuoron myöskin koska haluaisin myöskin antaa tukeni tälle hallituksen esitykselle veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

eli tämä on ollut hyvin hyvin johdonmukainen ja järkevä linjaus nimenomaan sen takia että vahvistetaan työllisyyttä ja julkista taloutta

nyt hän on toista kertaa

kolmatta kertaa jään odottamaan

haluaisin myös sanoa sen missä olen samaa mieltä edustaja mustajärven kanssa ja se on se että tämä asia on ollut kyllä varsin pitkään vireillä

ukkolan puheenvuoroon liittyen toki tämä työelämässä tapahtuva syrjintä on vakava asia ja siinä suhteessa on ihan varmasti hyvä asia se että sukupuoli ei ole keskeinen tekijä siinä minkälaista palkkaa kenellekin maksetaan vaan työn vaativuus ja kokemus ja muut siihen liittyvät asiat jotka muuta kautta määritellään

toivon että turkistuotannon osalta ei päädytä kumpaankaan ratkaisuun vaan kehitetään tätä elinkeinoa terveeltä pohjalta ja annetaan siitä elantoa myös tuleville turkistarhaajille

kaikki käppyrät olivat kaakkoon paitsi työttömyysluku koilliseen

toki asiassa on tietysti sekin puoli että tämä vaatii vähän kehittyneemmän järjestelmän jotta meillä on sellainen verotunniste josta voidaan aidosti seurata sitä minkälainen työhistoria kyseisellä henkilöllä on jotta me tiedämme että jos on oltu esimerkiksi eri maissa töissä niin millä tavalla se verotus siinä menee

ei voi olla näin

meillä on sen takia tässä maassa luotu muutosturvajärjestelmä että me voimme auttaa niitä ihmisiä jotka työttömäksi joutuvat ohjata heitä uuteen koulutukseen hakea heille uusia työpaikkoja

ensinnäkin haluan kiittää valtiovarainvaliokuntaa jaostoa siitä että kansallisia tukia on hieman lisätty

minä luulen että tämä on semmoinen asia josta me olemme laajalti yhtä mieltä ja se kohta on kuitenkin tässä direktiivissä sellainen joka saattaa viedä asioita eteenpäin

mutta siitä en ole samaa mieltä että hallituksen asenne tähän harmaaseen talouteen ei olisi riittävän vahva

sanon vielä myös sen että se on erittäin turhauttavaa myös niille ihmisille itselleen jotka odottavat sitä että saanko minä viisi vuotta vielä täällä olla ilman että löytyy järkevää tekemistä

tähän laajempaan kysymykseen maatalouden kannattavuudesta

minusta tässä nyt on se ymmärrettävä että näissä taloudellisissa oloissa missä me nyt olemme tämä kotimainen tukitaso kuten ministeri on täällä sanonut on hyvä ja se meidän edunvalvonta eu tasolla on ollut suorastaan erinomainen

mutta kuitenkin se perustavoite että sukupuoleen katsomatta saman tasoisesta työstä pitää saada sama palkka on varmasti ihan oikein

myöskin edustaja niikolle voisi todeta että siellä on myöskin nimenomaan poliisille tähän harmaan talouden torjuntaan pistetty annettu resursseja

tämä ei ole järkevää politiikkaa

toki siellä on aiemmin jo muutettu työelämän lakeja ja muuta mutta siellä on kyetty tekemään sellainen kilpailukykyinen yhteiskunta joka pystyy tarjoamaan myös hyvinvointia kansalaisille

mutta tietysti on niin että jos kyetään entistä enemmän saavuttamaan tässä harmaan talouden torjunnassa niin tänne kannattaa myöskin panostaa

toivon että mahdollisimman pian saadaan siihen muutos

mutta se on totta että kannattavuudessa on edelleen ongelmia ja meidän pitää pystyä kotimaisuusastetta lisäämään täällä kotimarkkinoilla mihin ministeri myös viittasi ja avaamaan uusia vientimarkkinoita

siitähän tässä nimenomaan nyt on kyse että kun sitä ei tähän asti ole suomessa pystytty tekemään niin nyt tämä hallitus pyrkii sen tekemään ja sen takia käytetään myös poikkeuksellisia keinoja koska nyt ei enää ihan kevyin toimin nousta tästä suosta missä olemme

sitä kautta ainoastaan voidaan tämä tilanne pelastaa

sekin on hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittu että näiden alojen osalta voidaan toimenpiteissä mennä pidemmälle koska siellä on eniten saavutettavissa olevia hyötyjä ja siellä on myöskin molemmin puolin työmarkkinapöytää eniten tahtoa näitä ongelmia ratkaista jotta voidaan antaa elintilaa entistä paremmin myös rehellisille suomalaisille yrittäjille

täällä on ihmetelty keskustan linjaa mutta hyvät keskustalaiset ystävät minä haluan antaa teille myöskin tunnustusta

te olitte ainoa puolue ennen vaaleja joka ei pystynyt valitsemaan ainuttakaan säästökohdetta ettekä te ole pystynyt mainitsemaan sitä myöskään tässä keskustelussa

täällä on käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja tässä aivan lopuksi niin edustaja sasin edustaja zyskowiczin kuin myöskin edustaja salosen puheenvuoro oli erittäin hyvä koska hän kuvasi sitä tilannetta missä aidosti ne ihmiset ovat jotka joko tämä työ vaikeutuu ja työmarkkinatuesta tai sen tarveharkinnasta ovat riippuvaisia

ja on myöskin hyvä että siellä on tämä vientiteollisuuden ehdoilla tehtävä palkkaratkaisu joka olisi pitänyt tehdä suomessa jo kymmeniä vuosia sitten niin kuin ruotsissa on ollut tämä järjestelmä jo ties kuinka pitkään jo voimassa

mutta haluaisin vielä palata tähän periaatteellisempaan näkökulmaan tässä asiassa

pyydän siis tässä suhteessa että voisitte älylliseen rehellisyyteen vedoten edes nyt kertoa mistä teidän mielestänne olisi pitänyt leikata

mutta samaan aikaan on pakko myöntää että nämä ehdotukset niin hyviä kuin ne ovatkin eivät vielä yksinään riitä koska meidän kustannuskilpailukyky kansainvälisesti on niin heikko mutta myös sen vuoksi että meidän julkinen taloutemme ja verotulomme eivät riitä tällä hetkellä ilman merkittävää velanottoa edes kansalaisten peruspalveluiden laadukkaaseen tuottamiseen

täällä on puhuttu siitä ja minä luulen että on aika suurikin yksimielisyys siitä että jokaisella pitää olla vastuu itsestään ja läheisistään omasta perheestään

ja se millä suomen tulevaisuus ratkeaa on se kuinka moni suomalainen on jatkossa työelämässä ja sellaisia toimenpiteitä tässä ohjelmassa on varsin hyvin

sitä pitää kaikin tavoin edistää eikä saa antaa sellaista signaalia joka toimii tässä väärään suuntaan

me voimme puhua siitä että niitä ihmisiä ei ole montaa joita tämä koskee jos työmarkkinatuen tarveharkinta esimerkiksi poistetaan jotka sitten ovat siihen oikeutettuja koska tietysti ei ole paljon sellaisia ihmisiä jotka ovat naimisissa hyvin toimeentulevan puolison kanssa ja ovat itse yhteiskunnan tuen tarpeessa

me tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa joka kesä vaikka ihmiset sairastavat aivan yhtä paljon kuin talvellakin suljemme osastoja tai vähennämme osastoilla toimintaa kesäajaksi

mutta se viesti on täysin väärä

jos ylipäätään sellainen viesti leviää tässä yhteiskunnassa joka valitettavan usein on jo levinnyt että meillä on ikään kuin oikeus johonkin tukeen olemassa kun sen järjestelmän pitäisi olla niin että jokaisella on ensisijainen velvollisuus elättää itsensä ja läheisensä ja ainoastaan ne jotka tukea tarvitsevat sen tuen saavat ja jos tämä häviää niin silloin meiltä häviää tästä yhteiskunnasta paljon

minkä takia vähennetään

vähennetään sen takia että meillä kuntien jotka rahoittavat sen järjestelmän maksukyky ei riitä siihen että voitaisiin kaikkien kesälomalla olevien tilalle palkata sijaisia ja pyörittää toimintaa täysillä

kun me puhumme siitä että pitää kannustaa työn tekemiseen niin sen pitää olla että järjestelmä siihen kannustaa mutta silloinkin on jo menty aika pitkälle jos siihen pitää kannustaa

arvoisa puhemies

haluan kiittää valtiovarainvaliokuntaa verojaostoa sen puheenjohtajaa edustaja katajaa siitä että tässä on maalaisjärkeä käytetty tämän asian käsittelyssä

aivan varmasti jokainen kunta niin tampere sastamala kuin mikä tahansa haluaisi että myös kesällä voitaisiin aivan samalla tavalla hoitaa ihmisiä eikä syntyisi mitään hoitojonoja eikä muita mutta yksinkertaisesti rahat eivät ole riittäneet ja on jouduttu tällaiseen järjestelmään menemään

senhän pitäisi olla itsestään selvä että jokaisen tehtävänä tässä yhteiskunnassa on antaa oma panoksensa ja jos on mahdollista ottaa työtä vastaan eikä siihen tarvitse mitenkään lähtökohtaisesti erityisesti kannustaa senhän pitäisi itsestään selvä

on havaittu että jos tämä olisi poistettu kokonaan niin aiheutetut haitat olisivat olleet hyötyjä suuremmat näin uskon myös valtiontalouden näkökulmasta katsottuna

kun on seurannut sitä ajattelutapaa mikä esimerkiksi osalla nuoremmista ihmisistä on niin valitettavasti tässä on ihan aidosti meillä potentiaalinen ongelma että me miellämme etuisuuksiksi sellaisia asioita jotka on saavutettava työnteolla ja jotka muut ihmiset ovat omalla panoksellaan mahdollistaneet

ja silloin meidän pitää löytää poikkeuksellisia keinoja joilla me pääsemme tästä eteenpäin ja niitä hallitus nyt on tehnyt

mitä sitten taksiliikenteen vapauttamiseen tulee niin liityn myöskin niiden edustajien joukkoon jotka eivät näe sitä tarpeellisena enkä missään nimessä usko että sellaista esitystä tältä hallitukselta tulee

se on työajan pidentäminen

kun olen itsekin ollut opposition kansanedustaja joskus niin tiedän kyllä sen että opposition tehtävä on varoittaa sellaisistakin asioista jotka eivät ole todellisia uhkia

siinä mielessä ymmärrän että tästä on tehty keskustelua ja omia esityksiä mutta kaikkineen oma käsitykseni on se että tosiaan tällainen asia ei nyt ole tällä hetkellä ajankohtainen paikka

kilpailu ja kuluttajavirasto onkin asiaan puuttunut mutta näen kyllä hyvin voimakkaasti niin että nimenomaan maaseututaksien pienten paikkakuntien taksien näkökulmasta on ihan välttämätöntä säilyttää tämä lupajärjestelmä

kenenkään perheen taloustilanne ei heikentyisi vaan päinvastoin meillä olisi enemmän kilpailukykyä ja samalla voitaisiin huolehtia ihmisten peruspalveluita paljon nykyistä paremmin

muuten jos se menee sellaiseksi että ajetaan vain silloin kun se on taksiyrittäjälle itsellensä kannattavaa niin meidän palvelut kyllä huomattavasti heikentyvät

eli tällaisella lupajärjestelmällä voidaan taksin saatavuus ympäri maata eri puolilla suomea erilaisilla paikkakunnilla turvata ja se on tärkeä asia myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

lisäksi ehdotetaan että työterveyslaitoksella on oikeus tarkastaa korvausta saaneiden erikoislääkärikoulutusta järjestäneiden terveydenhuollon yksiköiden toimintaa ja saada sitä varten tarpeelliset tiedot salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien säännösten sitä estämättä

arvoisa puhemies

valiokunta kiinnitti huomiota siihen että työmarkkinoilla on paljon nuoria opiskelijoita sekä maahanmuuttajia joiden asema työmarkkinoilla poikkeaa perinteisessä vakituisessa työsuhteessa olevien asemasta ja heidän tilanteensa tulee erityisesti huomioida työterveyshuollossa

oli aivan totta että siellä on ollut myöskin näitä hyvin isoja työtuntimääriä jotka eivät tietysti ole kokonaisuuden kannalta järkeviä eivätkä myöskään sen henkilön itsensä kannalta joka niitä tekee pidemmän päälle mutta siinähän on kyse valvonnan puutteesta koska tähän astikin ajo ja lepoaikasäännökset ovat koskeneet myöskin kuljetusyrittäjiä eli silloin kyse on pelkästään valvonnan puutteesta

työterveyshuollonkin on pystyttävä vastaamaan niihin muutoksiin jotka työelämässä tapahtuvat ja työterveyshuollon roolihan tulee hyvin keskeiseksi erityisesti työurien pidentämisasiassa koska me tiedämme että lähes puolet eläkkeelle jäävistä on työkyvyttömyyseläkkeelle jääviä ja silloin tietysti työterveyshuollolla on mahdollisuus vaikuttaa siihen millä tavalla sieltä eläkkeelle jäädään

tähän on kiinnitetty monessa yhteydessä huomiota

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että työterveyshuollon ja kunnallisen perusterveydenhuollon yhteistyötä kehitetään siten että myös työttömille henkilöille taataan mahdollisuus kattaviin ja säännöllisiin sekä ennalta ehkäiseviin työkykyä ylläpitäviin terveydenhoitopalveluihin koska me tiedämme että työttömillä myöskin terveydentila helposti heikkenee ja jos terveydentilasta ei pidetä huolta niin sitten paluu työelämään olennaisesti vaikeutuu

arvoisa puhemies

lupa museossa tai kokoelmassa pitämiseen voidaan antaa vain asekeräilijälle jolla on sisäasiainministeriön hyväksyntä ampuma aseiden tai aseen osien keräilyyn ja jonka ampuma aseiden ja aseen osien säilytystilat säilytystilojen sijaintipaikan poliisilaitos on hyväksynyt